näin ollen kannatan lämpimästi sitä että nyt hallitus ryhtyy toimiin joilla me tukisimme sitä prosessia että oikeudenkäynnin järjestäminen alueella helpottuisi ja siihen on erilaisia vaihtoehtoja

jos suomi vastustaa erityistuomioistuimen perustamista kuten meillä on pitkä perinne ollut muilla lainsäädännön aloilla niin minusta erityisjaosto olisi se tapa jolla suomi voisi olla aktiivinen asiassa jotta sitten säilyisimme tämän lain tuomalta problematiikalta

arvoisa puhemies

siksi oppilaitosten perustamis ja homekoulujen kunnostamiskustannusten on oltava riittävällä tasolla ja valtion tuki korjaamisten aloittamiseksi on välttämätön

toiseksi asiaksi haluan nostaa esiin sen että kaikkialla suomessa toimivilla vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on niin tärkeä rooli että ne eivät voi kehittää ja uudistaa toimintaansa ilman resursseja

kun tätä talousarvioesitystä nyt katsoo niin voi sanoa että kohdennukset opetusministeriön alalla ovat mielestäni oikeita mutta riittämättömiä

vapaan sivistystyön oppilaitokset tarvitsevat jatkossakin kehittämisavustuksia alueellisen ja koulutuksellisen tasa arvon turvaamiseen samoin kuin kansalais ja työväenopistot tarvitsevat tukea lasten ja nuorten sekä aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämiseen

on hyvä että valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin tarvitaan lisää rahaa

on tärkeää että eduskunta varmistaa sen että koko kansan olohuoneet ja nämä yksilöllisen itseoppimisen mekat saavat riittävät resurssit ja niitä kehitetään jatkossakin

aivan lopuksi esitän myöskin huoleni siitä että apurahansaajien määrää on jatkossakin edelleen kasvatettava ja apurahoja on jatkossakin korotettava

valitettavasti kuitenkin myönnettyjen taiteilija apurahavuosien määrä on edelleen tuntuvasti tavoitteista jäljessä ja tälle asialle on jatkossakin tehtävä jotakin

lisäksi aikuiskoulutukseen tehdään hyviä vetoja vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannusten suhteen mutta valitettavasti olemme siinäkin edellä

ja nuorten työpajatoiminta on erittäin tärkeää toimintaa

nimittäin nyt tosiasiassa yliopistot on jätetty taloudellisten huolien kanssa yksin ja näin ei pitänyt käydä silloin kun yliopistolakia säädettiin

nimittäin aika iso kysymys yhteiskunnan luottamuksen näkökulmasta ja hyvin vakava kysymys on todella se tapahtuuko jatkossa työelämää koskeva valmistelu joka on työehtolainsäädännön pohjalta ollut kuitenkin perinteisesti kolmikannassa jatkossa niin että ruvetaan temmeltämään kulloinenkin hallitus aina sitten täällä työmarkkinapöydässä

on erittäin vakava juttu ja todella minusta myös asiaton juttu että hallitus lähtee osapuoleksi neuvottelupöytään ja tästä on pitkäaikainen ekn nyt eläkkeelle jäänyt neuvottelija varoittanut tätä hallitusta ettei pidä ottaa roolia näissä keskusteluissa

on aika iso kysymys siinä suhteessa kun perinteisesti me olemme voineet luottaa yhteiskunnan työmarkkinoiden rauhallisuuteen ja myöskin luottamukseen siinä että laeilla on säädetty minimejä että tällä kertaa me olemmekin keskustelussa jossa me aidosti tilanteessa jossa perussuomalaisilla vielä on myös työministerin salkku muutammekin tätä vallitsevaa historiallista perinnettä siinä että halutaankin säätää maksimeja

iso juttu tässä kaikessa on se että kun tämä halutaan tehdä suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseksi niin meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä mikä parantaa kilpailukykyä ja mikä ei

tällä yritän vain kertoa sen että täällä on hyvin paljon asiattomia epäperusteltuja väitteitä ilmassa ja minusta oli ihan asianmukaista ja oikein että entinen ministeri oikeusministeri henriksson nykyinen kansanedustaja henriksson puuttui tähän

kyllä ihmisillä pitää olla oikeus suojanaan ja tosiasia on se että ihmisten perusoikeuksiin voidaan puuttua vain jos me voimme todeta että nämä tavoitteet joita tavoitellaan eivät muilla keinoin synny

tältä osin olemme törmäämässä tilanteeseen jossa ihmiset eivät voi enää luottaa työehtosopimuksiin ja kun ne ovat kansainvälisten oikeuksien sopimusten perusteella syntyneitä niin työntekijät joutuvat varsin kohtuuttomaan asemaan

siltä pohjalta on uskomattoman käsittämätöntä että hallitus on lähtenyt vain yhden työmarkkinaosapuolen pöytään ja ajatellut että sillä ehdotuksella mennään loppuun asti

minusta on oikein ja asiallista luottaa sipilän sanaan siinä mistä hänellä on monta blogikirjoitusta monta julkista ulostuloa joissa todetaan että omalta osaltani lupaan että kaikessa työssäni pyrin toteuttamaan uudistuksia niin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kuin mahdollista

lopuksi arvoisa puhemies totean että on tämä iso kädenojennus sen jälkeen kun meillä on kela maksu poistettu meillä on yhteisöverolla pyritty tekemään työn ja palkan kustannuksista halvempia ja jälleen meillä on toinen lähes miljardin euron paketti pöydällä

minusta on oikein että oppositio sitä kysyy varsinkin kun me toteamme että tämä valmistelu on tehty tavalla että yksikään asiantunteva perustuslakivaliokunnan aikaisemmin tässä talossa kuulema asiantuntija ei tunnusta että heiltä olisi näitä asioita edes kunnolla perätty

siltä osin minusta eduskunnalla on oikeus ja kohtuus ja välttämättömyys vielä pohtia ovatko nämä toimet sellaisia jotka kilpailukykyä nostavat ja minusta ne eivät ole

arvoisa puhemies

keskustelussa on illan aikana viitattu metsäteollisuuden ahdinkoon ja kilpailuedellytysten turvaamiseen mutta valitettavan vähän kuitenkaan tähän sosialidemokraattien ylläpitämään teemaan on saatu vastakaikua tässä keskustelussa

erityisesti energiaveropäätösten tarkastelun osalta pitäisi tehdä nopeita toimia jotka parantaisivat kilpailukykyä huomattavasti

toiseksi haluaisin nostaa esiin tuon vesistö ja vesihuoltotöiden määrärahan ja lisäksi myös tulvasuojelun riittävät resurssit

minusta lähtökohdan pitäisi olla se että me saisimme vesivaaraa että voisin sanoa näin että mä viisi maamme vesistöjen kunnon parantamisen pitäisi olla yksi keskeinen tavoite

nyt tyttö ja alkuvuoden puhemies toivon että ministeri anttila nyt alkuvuoden aikana turvaa sen että ammattikalastuksen tukemista jollakin tavalla jatketaan

tämä tilanne on käsittämättömän huono nyt

arvoisa puhemies

tosiasiassa liian tiukka tuottavuusohjelma on leikannut merkittävän määrän luontopalveluita ja kyllä se vaan nyt niin on että kun te tutustutte tarkemmin vielä meidän sosialidemokraattien vastalauseeseen niin tarkemmat yksityiskohdat on löydettävissä sieltä

en aloittanut tätä keskustelua vaan olin pöntössä pitämässä puheenvuoroa ja täältä sitten haastettiin mutta käytän mielelläni tämän minuutin esitelläkseni näitä meidän vaihtoehtojamme ja totean tässä minuutissa että me palaamme tähän edustaja kopra vielä monta kertaa täällä

meillä on oma prosessi menossa tällaisen vastuusopimuksen tekemiseksi koko yhteiskunnan väen kanssa

minusta nyt on tärkeä keskittyä siihen että kun te täällä toteatte että hallitus ei ottanut roolia kolmikantapöydässä asettumalla jommankumman osapuolen kannalle niin on aivan posketonta väittää näin koska näin juuri tapahtui

me tiedämme tämän tosi hyvin koska me olemme myös koulutuspoliittisia muutoksia hakeneet työmarkkinajärjestöiltä ja hallitus ei ole aikaisemminkaan lähtenyt sellaiseksi tiukaksi neuvotteluosapuoleksi jolla ei ole muuta kuin yksi päämäärä

yksi tärkeä asia jäi vielä käsittelemättä ja se on yliopistokeskusten asema

no nyt asiantuntijaraporttien mukaan näyttää siltä että alueelliset kehityserot yliopistomaakuntien ja tavallisten maakuntien välillä sen kuin kasvavat vain ja nämä yliopistokeskukset tuovat tähän tilanteeseen kaivattua ratkaisua

lisäksi yliopistokeskukset osaavat hyvin vastata myös siihen tarpeeseen joka korkeakoulukentässä on toimia yhteistyössä ja ammattikorkeakouluilla ja yliopistokeskuksilla on erittäin hyviä malleja tämän yhteistyön toteuttamiseen

no nyt me tiedämme että eduskunta edellytti yliopistokeskuslain yhteydessä ja sen käsittelyn yhteydessä sitä että tämä yliopistokeskusten rahoituspohja turvataan vähintään entiselleen

arvoisa puhemies

halusin myöskin kiinnittää huomiota opetusministeri sarkomaan sanoihin joissa hän jos oikein tulkitsin kiinnitti erityistä huomiota siihen olemmeko me sosialidemokraatit nyt samassa veneessä aikuiskoulutuksen ja lisäkoulutuksen järjestämisestä

minusta tämä on erittäin tärkeä asia ja hyvä viesti myös meidän täällä pohtia miten käy näille yliopistokeskuksille tässä kovassa tilanteessa jossa todellakaan emme satsaa riittäviä resursseja yliopistolain toteutumiseen yliopistojen näkökulmasta

voin kyllä vakuuttaa että me olemme ammatillisen aikuiskoulutuksen lisäämisessä erityisesti täällä salissa puhuneet siitä että nämä määrärahat eivät riitä

meillä on vakavasti kysytty myöskin sitä pitäisikö oppivelvollisuutta laajentaa ja käydä siitä ihan yhteiskuntapoliittinen keskustelu

arvoisa puhemies

tämä on juuri se ongelma yritin muotoilla tätä lausetta jota turunenkin täällä perää toteamalla että perinteisesti kun ollaan oltu kolmikannassa niin silloin on jääty kuuntelemaan näiden työmarkkinaosapuolten näkökulmia siitä miten yhteisiin tavoitteisiin voitaisiin yhdellä esityksellä päästä

nyt näyttää siltä että hallitus on siirtynyt ikään kuin omalla esityksellä hakemaankin toisilta vain hyväksyntää sille esitykselle joka hallituksella on

kun on herättänyt vielä epäselvyyttä se onko tämä suoraan veistetty jo toisen osapuolen niin sanotusti tavoitelistalta niin on varmaan hyvä että täällä eduskunnassa käydään tästä keskustelua

ja me olemme toivoneet täällä monta viikkoa että voi kun joku jolla olisi hyvät välit sinne ekhon nyt kuiskuttaisi että olisi parasta tulla omalla esityksellä jotta ei tulisi tällaista epäselvyyttä

ja minä olen iloinen siitä että nyt aidosti yritetään löytää ratkaisuja joissa sitten hallitus kätilöi sitä että löydetään yhteinen ratkaisu työmarkkinaosapuolten kesken

meitä on arvoisa puhemies tänään kyllä ihmetyttänyt tämä että kokoomuksen siivestä ja en tiedä onko muualtakin on tullut kovasti syytöksiä siihen että me emme aidosti ole suomalaista kilpailukykyä parantamassa ja että me täällä estäisimme toimia

yritetään säilyttää maltti siinä että meillä on sellaiset yhteisesti sovitut pelisäännöt ja luottamus joka vie tätä maata eniten eteenpäin

kovaa tekstiä tämä on kuitenkin suhteessa siihen että uuteen yliopistolakiin siirryttäessä luvattiin selkeästi että rahoitus yliopistoissa turvataan ja tuottavuusohjelma ei tule koskemaan yliopistoja

minusta nämä lupaukset on petetty

arvoisa puhemies

sitten haluan puuttua perusopetuksen säästöpaineisiin ja opinto ohjauksen tilanteeseen sekä perusopetuksessa että toisella asteella

näyttää siltä että olemme huolestuttavasti luisumassa kunnissa siihen että kuntajohtajat ainakin ylen kyselyn mukaan joka taannoin tehtiin aikovat todella säästää opetuksesta ja tämä on erittäin huolestuttava viesti

tässä tilanteessa tämän taantuman puristuksessa ryhmäkokojen pitämiseen entisellään tarvitaan enemmän rahaa ja tämä asia pitää lailla säätää

miten tässä kävi niin että näin tärkeän ryhmän joka kouluissa pystyy tukemaan nuorten jaksamista resurssien riittävyydelle ei ole tässä tehty mitään

on huolestuttavaa siis se että opinto ohjaajia ei tulla kouluttamaan selkeästi lisää vaikka heistä on huutava pula monissa kunnissa

lisäksi opinto ohjaajan työpanostakaan suhteessa opiskelijoihin ei haluta tässä esityksessä nostaa ollenkaan

toisin kuin usein uskotaan päätöksenteko ei ole ollenkaan niin vaikeaa olipa sitten kyse maakunnan kotikunnan tai kansakunnan asioista ratkaisun hetkellä kun useimmiten on riittävän paljon tietoa asioiden todellisesta laidasta jotta päätöksen voi kulloinkin tehdä oman poliittisen arvopohjan mukaisesti

olemme siis hyvin lähellä tuota omantunnon kysymyksen ratkaisua

olen siis vuosien varrella perustellut tilaisuudessa kuin tilaisuudessa sitä miksi ydinenergiakriittiset näkökantani voisivat olla perusteltuja ja samaan aikaan kerta toisensa jälkeen olen huomannut että hyvin helposti on voitu pitää näillä argumenteilla allekirjoittanutta vaikkapa hörhönä tai viherpiipertäjänä naiivina tai tietämättömänä

tosiasiassa kuitenkin tällaisen vastakkainasettelun alle peittyvät useimmiten ne todelliset kysymyksenasettelut ja niihin liittyvät vastaukset

arvoisa puhemies

me olemme tilanteessa jossa ryhmäkokojen pienentämiseen pitää panostaa sekä lailla joka asettaa kunnat tilanteeseen jossa velvoittavuus on parempaa sitovampaa luokkaa ja tarvitaan myös resursseja jotta tämä laki voisi todellisuudessa toteutua

lukuisten asiantuntijakuulemisten jälkeen eduskunnan asiantuntijavaliokunnat ovat päätyneet täysin päinvastaisille kannoille

voisin sanoa että itsekin voisin allekirjoittaa useimmat niistä väitteistä joita valiokunnat ovat perustellusti esittäneet

tässä kysymyksessä on hyvin vaikeaa sanoa mikä se oikea tulevaisuus sitten on tällä päättäjäsukupolvella kun on mahdollisuus valita monenlaiset tiet

maailmassa satsataan ennennäkemättömällä tavalla uusiutuviin energialähteisiin ja päästöttömyyteen ja meidän tietysti tulisi olla viherkaulustyöpaikkojen synnyttämisessä kovalla tempolla mukana

on siis jo varmaa että huomisesta ratkaisusta tulee vaikea sillä keskustelut omatuntoni kanssa jatkuvat linjalla nollayksi

totean jo nyt pöytäkirjaan että tulen varmuudella äänestämään fennovoiman ydinvoimalupaa vastaan sillä minusta on perusteetonta antaa fennovoimalle lupaa tässä tilanteessa jossa jäteongelma on ratkaisematta ja paikastakaan ei ole varmuutta

edellä esitetyin näkemyksin aion sitten ratkaista tvon lupakäsittelyssä tämän kantani nollayksi kselilla

arvoisa puhemies

poliisitoimelle nyt osoitettu määräraha ei riitä edes nykyiselle poliisimäärälle eivätkä nykyisellään työttöminä olevat poliisit tule ensi vuoden aikana työllistymään ilman selkeitä määrärahalisäyksiä

samalla tuottavuusohjelman leikkaukset vähentävät vielä entisestäänkin tiukkoja poliisitoimen resursseja

arvoisa puhemies

harmaa talous aiheuttaa vuosittain miljardien menetyksiä perusteettomina tukina sekä verotulojen puuttumisena

talousrikosten arvioidaan olevan kansainvälistymisen ja teknisen kehityksen suomien mahdollisuuksien vuoksi kasvussa

talousrikostorjuntaan sijoitetut resurssit korvautuvat kyllä moninkertaisesti takaisin saatuna rikoshyötynä

hallitus onkin linjannut talousarvioesityksessään sanojen tasolla että poliisi jatkaa talousrikostorjunnan tehostamistoimia

näillä sanoilla hallitus jättäytyy kuitenkin tiukasta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta sillä todellisia taloudellisia panostuksia talousarvioesityksestä ei löydy

arvoisa puhemies

hätäkeskuksissa tulee olla riittävä henkilöstö jotta hätäviesti voidaan ottaa heti vastaan ja apua saadaan hälytettyä nopeasti perille

siksi hätäkeskuslaitokseen kohdistuvia henkilövähennyksiä ei tule hyväksyä

sisäisen turvallisuuden vahvistaminen on valtiojohdon tärkeimpiä tehtäviä

se on ikävää myös siksi että sisäisen turvallisuuden ohjelman rakentamiseksi ja sen toimenpiteiden saamiseksi kunnissa läpi on tehty paljon työtä

lisäksi se on erittäin ikävää tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa jossa tiedämme että meillä on paljon sisäisen turvallisuuden riskejä olemassa erityisesti näiden koulusurmien jälkeen

arvoisa puhemies

valitettavasti siis kotouttamispolitiikan epäkohdaksi tulevat jäämään yhä tässäkin talousarvioesityksessä liian vähäiset satsaamiset ensinnäkin ylipäätäänkin kotouttamisen onnistumiseen mutta myös kuntien halukkuuteen ottaa vastaa pakolaisia

arvoisa puhemies

minusta tilanne on varsin surullinen mitä tulee aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan

valitettavasti hallituksen esityksessä lähdetään siitä että työllisyysvoimavaroja voidaan leikata

minusta tällainen määrärahojen leikkaus ei ole hyväksyttävissä sillä samaan aikaan kun työttömyys on kasvanut merkittävästi määrärahatilanne on laskenut niin kuin lehmän häntä

myös tuottavuusohjelma työ ja elinkeinoministeriön hallintoalalla on niin tiukka että näin korkean työttömyyden vallitessa pitäisi jo vaatia ihan selkeästi tämän tuottavuusohjelman keskeyttämistä

varsinkaan nuorten kohdalla enää henkilökohtaisia suunnitelmia ei voi tehdä siinä tahdissa kun ei kerta kaikkiaan ole työvoimaa tätä toteuttamaan

myöskin pitkäaikaistyöttömien asema on melkein vallan unohdettu ja minusta se on se suuri hätä jossa pitäisi tehdä konkreettisia toimia

nyt valitettavasti myöskin kunnat ovat ahdingossa työllistämisen suhteen koska ei ole niin merkittäviä panostuksia käytettävissä että me saisimme aktiivitoimenpiteitten piiriin kaikki kynnelle kykenevät

minusta nyt kaivataan uusia toimia uusia ideoita siinä miten me voisimme nostaa sitä kuntien mahdollisuutta työllistää yhä entisestään